tällaista mahdollisuutta ei kovin laajasti ole nuorten keskuudessa siksi tällaisten tapahtumien tukeminen on todella hienoa

arvoisa puhemies

lauri oinosta jälleen kerran kannustavasta puheenvuorosta ja näitä kannustavia puheenvuoroja olemme saaneet kuulla tässä salissa kyllä todella todella paljon

mitä tulee tähän itse aloitteeseen niin lähden kyllä siitä että oikeudenmukaisuuden myös tällaisten matkakustannusten kohdalla tulisi toteutua

erilaiset urheiluseurat tekevät tärkeää työtä nuorisomme eteen

monet valmentajat jaksavat vuodesta toiseen puurtaa pyyteettömästi nuorisomme eteen tarjoten heille mielekästä tekemistä

nythän työssäkäyntialueet ovat laajentuneet esimerkiksi kuntaliitosten myötä huomattavasti tuolla maaseudulla ja alueilla

pitää muistaa että nämä päätökset on aikaansaatu taloudellisessa taantumatilanteessa keskustajohtoisen hallituksen toimesta

urheilun ja varsinkin joukkueurheilun parissa nuoremme kasvavat sosiaalisuuteen jota entistä enemmän tarvitaan nyky yhteiskunnassa selviämiseen

mielestäni myös lain pitää seurata nykyistä kehitystä entistä tarkemmin ja sillä lailla suoda mahdollisuuksia työn vastaanottamiseen laajemmaltakin alueelta siten että ei tule kohtuuttomia matkakustannuksia

suomalainen hyvinvointi on perustunut ahkeraan työntekoon lujaan uskoon ja kovaan yrittämiseen

suomi tarvitsee edelleen vahvaa yrittäjyyttä ja rehellisiä yrittäjiä ja sitä kautta työtä ja toimeentuloa tavallisille suomalaisille kansalaisille

olenkin usein miettinyt miten voisimme palkita näitä pyyteettömiä vapaaehtoistyöntekijöitä joita on ympäri suomen todella paljon

työ on parasta sosiaaliturvaa

työn avulla useat suomalaiset pysyvät terveinä ja toimintakykyisinä mutta luonnollisesti on niitäkin joilla on liikaa työtä ja sen kautta työuupumusta ja muita sairauksia

tekijänoikeusjärjestelmän tarkoitus on turvata luovan työn tekijälle oikeudenmukainen osuus kulttuurituotteesta

työhyvinvointiin on kiinnitettävä entistä enemmän huomiota samoin työpaikoilla tapahtuvaan johtamiseen

keskustajohtoinen hallitus on huomattavasti parantanut apurahoilla elävien luovan työn tekijöiden asemaa nostamalla heidät lakisääteisen sosiaaliturvan piiriin

kun työntekijä kokee itsensä tarpeelliseksi ja saa myönteistä palautetta onnistumisestaan hän jaksaa paremmin tehdä töitä ja voi hyvin

työhyvinvointia lisäämällä saamme myös vapaehtoisella tavalla pidennettyä työuria

suomalaisessa yhteiskunnassa on tärkeää että suomalaista työtä puolustetaan vahvasti niin kuin hallitus on tehnytkin ja yhteiskunnan taholta luodaan edellytyksiä yrittäjyyden edistämiselle

maamme kattava kirjastoverkosto on yhteiskuntamme halvin ja läheisin kulttuurilaitos

haja asutusalueilla kirjastot ovat keskeisiä myös kohtaamispaikkoina kaikenikäisille

harmaata taloutta tulee torjua kaikin mahdollisin keinoin koska harmaan talouden myötä verotuloja jää saamatta useita miljardeja euroja

näille verotuloille olisi tärkeää käyttöä niin päivähoitoon koulutukseen terveydenhuoltoon kuin vanhustenhoitoonkin

jokainen euro on tärkeä kun valtio kerää veroja yhteiseen kassaan

opetusministeriössä on parhaillaan käynnissä laatusuositustyöryhmän työ jolla pyritään varmistamaan laadukkaat kirjastopalvelut jokaiseen kuntaan

jatkossa verohallintoon perustetaan erityinen harmaan talouden selvitysyksikkö ja käännetty arvonlisävero otetaan käyttöön ensi vuoden aikana joitain mainitakseni

täällä keskusteluissa esiin tuotu kuvallinen tunniste henkilökortti veronumeroineen on mielestäni erittäin kannatettava keino torjua harmaata taloutta nimenomaan suurilla rakennustyömailla

yrityksille ei saa sallia epäreilua kilpailua joka syntyy kun osa yritystoimintaa harjoittavista tahoista ei noudata suomalaisia työehtoja eikä maksa veroja ja lakisääteisiä sosiaaliturvamaksuja

arvoisa puhemies

olen itsekin sitä mieltä että kuntien velvollisuutena on mahdollistaa liikunnalliset elämykset kuntalaisilleen eli rakentaa ne tarvittavat tilat missä liikuntaa ja liikunnallista harrastusta voidaan suorittaa

mutta kunnan ei välttämättä itse tarvitse järjestää sitä toimintaa eli erilaiset yhdistykset ja mikseivät yrityksetkin voivat olla sitä toimintaa järjestämässä kuntalaisille

tärkeintä kuitenkin on että jokaisella kuntalaisella on mahdollisuus osallistua liikunnan harrastamiseen ja kun ajatellaan yhteiskunnallisesti liikunnan harrastamista sehän on tietysti hyvää ennalta ehkäisevää työtä ja tuo varmasti säästöjä varsinaisiin terveydenhuollon kustannuksiin

olen sitä mieltä että tällä lakialoitteella ei tule eikä saa missään tapauksessa eriarvoistaa kansalaisiamme tulevaisuudessa vaan kaikilla täytyy olla yhtäläiset oikeudet harrastaa kunnissa liikuntaa

arvoisa puhemies

jo ihmisen identiteetin tai itsetunnon kannalta on tärkeää tietää kuka isä on

isättömyys aiheuttaa monenmoisia ongelmia ihmisen elämässä ja muun muassa tällä lakimuutoksella voidaan helpottaa monen ihmisen elämää

gestrinin lakialoite on erittäin kannatettava ja eteenpäin vietävä

toivon sille hyvää suhtautumista

lauri oinosen tekemä lakialoite on siinä mielessä todella hyvä että näitä nuoria opiskelevia kohtaan on aika epäoikeudenmukaista että opintorahaa tai opintotukea näistä molemmistahan puhutaan että ne pitäisi sitoa indeksiin ei tässä sata komitean toimeksiannossa ollut mukana ja ne jäivät sillä lailla viemättä eteenpäin tämän hallituksen aikana

ainakin itse olen saanut tällaisen viestin että tämä puute johtuu nimenomaan siitä että sata komitean toimeksiantona tätä opintorahan indeksiin sitomista ei ollut

laukkaselle tästä puheenvuorosta minkä käytitte tunnelmasta täällä salissa

täytyyhän meidän kannustaa nuoria opiskelemaan ja toisaalta tavoite työurien pidentämisestä on myös riippuvainen siitä mitenkä nopeasti nuoret valmistuvat ammattiin

nuorisotyöttömyys kääntyi myös laskuun kesän kuluessa mikä on todella hieno asia vaikkakin pitkäaikaistyöttömyys on lisääntynyt mikä on luonnollisesti valitettava tilanne

sinänsä työkokemus mitä opiskelujen aikana saadaan ja hankitaan ei ole millään lailla pahitteeksi mutta näen tämän asian aivan siltä kannalta mikä on nyt päättynyt kaava voi myös neuvosto perustaa sillä että

en vielä pitkä tuloa varten

erittäin tyytyväinen olen tähän että työmarkkinatuen tarveharkinnan tulorajoihin kiinnitettiin huomiota ja puolison tulorajoja nostetaan jatkossa

paikalla keskustelua siis päätynyt tyttö voi myös neuvostojen uskaltaisi vetää lakivalio j

pöydällepanoa varten pistepörssin kolmastoista sija voimistelusta ehdottaa että minä

huomenna pidettävään täysistunto hyväksyttäneen hyväksytään että samoin päivi

minusta tämä on erittäin oikeudenmukainen asia ja on jatkumona sille keskustalaiselle politiikalle että kaikista heikompituloisista ja heikompiosaisista pitää kantaa huolta

suomalainen kuluttaja on etuoikeutetussa asemassa syödessään kotimaista ruokaa

kotimainen tuotanto on helposti jäljitettävää millä voidaan varmistaa elintarviketurvallisuus kansalaisillemme

jatkon ratkaisee se arvostammeko tarpeeksi puhdasta kotimaista ruokaa

ravitsemuksen ja terveyden yhteydet ovat kiistattomat ja suomessa on tehty menestyksekästä työtä ravitsemuksen parantamiseksi

luonnonmukaisesti tuotetun ruuan käytön kehittäminen on tärkeää erityisesti siksi että siten voidaan vähentää esimerkiksi allergioita aiheuttavien lisäaineiden käyttöä ja torjunta ainejäämien aiheuttamia terveysongelmia

kysyisinkin ministeri anttilalta olisiko meillä aiheellista selvittää mahdollisuuksia rajoittaa muuntogeenisten kasvien viljelyä suomessa esimerkiksi tietyillä alueilla tai vaikkapa koko suomessa

arvoisa puhemies

tänään meillä on käsittelyssä hallituksen esitys terveydenhuoltolaiksi sekä laeiksi kansanterveyslain ja erikoissairaanhoitolain muuttamisesta sekä sosiaali ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain muuttamisesta

aivan ensimmäiseksi voin kyllä todeta että onneksi tämä kauan odotettu lakiesitys on vihdoinkin täällä eduskunnan käsittelyssä pitihän tämän olla alkuperäisen suunnitelman mukaan jo vajaa pari vuotta sitten

lainsäädännön tärkeä tavoite on ja tulee olla kaikissa tilanteissa palvelujen turvaaminen kaikkialla suomessa eli alueellisesti sosiaalisesti ja taloudellisesti riippumatta potilaan tai asiakkaan asemasta

lainsäädäntömuutoksella tullaan mahdollistamaan tulevaisuudessa asiakkaan valinnanvapauden lisäämistä palveluiden saamisessa vaiheittain ensin oman kunnan alueella myöhemmin koko maassa

tärkeää tässä lakialoitteessa on se että tämä lähtee inhimilliseltä näkökulmalta

tärkeää on tietysti että ihmiset saavat mahdollisimman pitkään asua kotona ja kun pariskunnasta on puhe tietysti yhdessä asua siellä palvelujen turvin

akaan penttilä tuossa äsken toi esille hyvässä puheenvuorossaan

kyllä tässäkin kohtaa voidaan ajatella että saadaan aikamoisia säästöjä aikaan kun pariskunta pystyy asumaan kotona sen sijaan että joudutaan laitoshoitoon

tänä päivänä maassamme on vain muutamia sairaanhoitopiirejä joissa sairaanhoitopiirin alueella olevien kuntien tietojärjestelmät pystyvät keskustelemaan keskenään

pelkona valinnanvapaudessa taas on se että se voi johtaa tiettyjen kuntien terveysasemien vajaakäyttöön ja toisten ruuhkautumiseen johtuen nimenomaan tiettyjen terveysasemien huonommasta hoidon laadusta ja palvelutasosta

on totta että kun on pitkä avioliitto takana toiseen kiintyy ja sen huomaa kyllä sillä lailla että kun puoliso sitten kuolee yksinäisyys ja masennus kyllä näillä vanhemmilla ihmisillä lisääntyy

varsinkin suun terveydenhuollon osalta valinnanvapaus lisää palveluiden hakemista muualta kuin omasta kunnasta jos suun terveydenhuollon järjestämisen osalta kunnassa on jo nykyisinkin vaikeuksia

se on ihan sama juttu että kun puolisot erotetaan toisistaan niin kyllä se lisää varmasti yksinäisyyttä ja masennusta näillä aviopuolisoilla molemmilla

terveyden edistäminen on tulevaisuudessa yhä tärkeämpää tuo onnistuessaan säästöjä ja on potilasta ja hänen läheisiään ajatellen paljon in himillisempää

sairauden ennaltaehkäiseminen ajoissa on huomattavasti edullisempaa ja ehkäisyn onnistuessa on mahdollisuus pidentää muun muassa työuria joka tulevaisuudessa on entistä merkittävämpää

jatkossa eri hallinnonalojen on yhä enemmän pystyttävä päätöksenteossaan huomioimaan mahdolliset sosiaali ja terveysvaikutukset

myös eri toimijoiden välistä yhteistyötä ja toiminnan kehittämistä tulee lisätä perusterveydenhuollossa sosiaalityössä mielenterveyspalveluissa ja päihdetyössä

terveydenhuoltolaissa edellytetään myös että sairaanhoitopiirin alueella olevat kunnat laativat terveydenhuollon järjestämissuunnitelman kuntayhtymää kuunneltuaan ja sairaanhoitopiirin kuntayhtymä hyväksyy suunnitelman

suunnitelman laatimisen tarkoituksena on valmistella palvelujen järjestäminen kuntalähtöisesti kuitenkin yksittäistä kuntaa laajemman kokonaisuuden alueellisen yhteistyön ja työnjaon huomioon ottavalla tavalla

näin voidaan parantaa tuottavuutta lisätä palvelukokonaisuuksien asiakaslähtöisyyttä ja tehostaa tietoteknologian hyödyntämistä

järjestämissuunnitelmissa on tarpeen tunnistaa myös sosiaalipalvelujen tarve joka vaikuttaa esimerkiksi terveys ja muiden hyvinvointierojen kehitykseen

arvoisa puhemies

hoitoonpääsyn suhteen terveydenhuoltolakiin sisällytetään säännöksiä jotka täsmentävät määräaikojen laskemista nykyisestä

varsinkin nuorisopsykiatrisen hoidon kohdalla on tärkeää että säännösten soveltamista yhtenäistetään ja turvataan nuorten aikuisten hoitoonpääsy millä estetään mielenterveysongelmien paheneminen

perusterveydenhuollon vahvistumisen suhteen asiantuntijakuulemisissa oli hyvin erilaisia mielipiteitä valiokunnassa

monet asiantuntijoista väittivät lain olevan liian erikoissairaanhoitokeskeinen

siksi onkin tärkeää että kunnat omalta osaltaan keräävät tietoa ja raportoivat asukkaittensa terveyden ja hyvinvoinnin tilasta väestöryhmittäin ja että ne käyttävät suunnittelussa kuntakohtaisia hyvinvointi ja terveysindikaattoreita

tiedon kerääminen mahdollistaa ongelmien ehkäisemisen varhaisessa vaiheessa ja tehostaa terveyttä edistävien toimien kohdentamista

erityisen tärkeää on että myös opiskelu ja työterveyshuollon ulkopuolelle jääville nuorille ja työikäisille kohdistetaan neuvontapalveluja ja terveystarkastuksia

myös työttömille tulee taata mahdollisuus kattaviin ja säännöllisiin sekä ennalta ehkäiseviin työkykyä ylläpitäviin terveydenhuoltopalveluihin

ensihoidon osalta on tärkeää että yksityisillä sairaankuljetusyrityksillä on jatkossakin oltava mahdollisuudet osallistua ensihoidon järjestämiseen

arvoisa puhemies

terveydenhuoltolain vahvuus on siinä että se on hengeltään perusterveydenhuoltoa vahvistava ja yhteistyöhön velvoittava

vaikka laki ei sinänsä suoraan muuta paljonkaan terveydenhuollon kokonaisuutta on kuitenkin tärkeää että laki saadaan vihdoinkin voimaan jotta käynnissä olevat terveydenhuollon sisällölliset uudistukset eivät jää odottamaan tulevaa lainsäädäntöä

arvoisa puhemies

maatalous on tällä hetkellä suurten haasteiden edessä sekä kansallisesti että maailmanlaajuisesti

kansainvälinen kilpailu on kiristynyt ja maatalouden kannattavuus on heikentynyt samalla kun toiminnan ympäristövaikutuksille on asetettu yhä tiukempia vaatimuksia

myös toimintaympäristö muuttuu koko ajan tilakoot suurenevat ja viljelijöiden työmäärä lisääntyy

tässä tilanteessa on erittäin tärkeää nuorten viljelijöiden neuvonta ja tukeminen yritystoiminnan aloittamisessa ja kehittämisessä ja ennen kaikkea siinä että jatkajia tiloille löytyy

kuntatalous on ollut vielä tänä vuonna poikkeuksellisen hyvää johtuen hallituksen hyvästä talouspolitiikasta ja kuntatalouden ennustetaan pysyvän vielä kokonaistasoltaan hyvänä ensi vuodenkin ajan

investointipaineiden myötä kuntien on vaikeaa saada huonoa talouttaan kuntoon

monessa kunnassa otetaan velkaa vanhan velan hoitoon

kysyisinkin arvoisalta ministeriltä mitä näiden kuntien olisi tehtävä päästäkseen jaloilleen vai onko kuntaliitos ainoa mahdollisuus

suomalaiset haluavat puhdasta ja lähellä tuotettua ruokaa

maatalousyrittäjien tulotaso on viime vuosina heikentynyt ja se on osaltaan lisännyt erilaisia ongelmia ja vaikuttanut negatiivisesti maatalousyrittäjien jaksamiseen

hyvinvoivat maatalousyrittäjät jaksavat kehittää ammattiaan ja uskoa tulevaisuuteen

suomalaisilla tiloilla pidetään pääsääntöisesti hyvää huolta eläimistä mutta näillä ikävillä yksittäistapauksilla halutaan valitettavasti leimata koko ammattiryhmä tiettyjen intressiryhmien kautta lähes rikolliseksi

kysyisinkin ministeriltä miten te arvioitte tänä päivänä suomalaisten maatalousyrittäjien jaksavan ja mitä lisäpanostuksia voisi tehdä että maatalousyrittäjät jaksaisivat tehdä arvokasta työtään ja uusia nuoria yrittäjiä jäisi jatkamaan tilanhoitoa

arvoisa puhemies

työvoiman tarjonta uhkaa jo lähivuosina supistua koska työmarkkinoille tulevien ikäluokkien koko on pienempi kuin sieltä poistuvien

onko ministeriössä tehty laskelmia siitä mille aloille syntyy työvoiman tarvetta eniten ja pystytäänkö koulutuksen kuten oppisopimuskoulutuksen tai muitten työllisyyspoliittisten toimenpiteitten avulla tulevaisuudessa saamaan avoimet työpaikat ja työvoima paremmin kohtaamaan

arvoisa puhemies

muutosturva muodostuu yksilöllisestä työllistymisohjelmasta työllistymisohjelmassa sovituista julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain mukaisista palveluista ja toimenpiteistä muista ammatillisia valmiuksia kehittävistä palveluista ja toimenpiteistä sekä työllistymisohjelman lisästä ja muuttokustannusten korvaamiseksi maksettavasta liikkuvuusavustuksesta

yhdessä työttömyysturvalakiin ehdotettujen muutosten kanssa esitys parantaisi muutosturvan piiriin tulevien henkilöiden taloudellisia valmiuksia ottaa osaa työllisyyspoliittisiin toimiin erityisesti työvoimapoliittiseen aikuiskoulutukseen

on tärkeää tässä taloustilanteessa korostaa työttömäksi jäävien nopean uudelleen työllistymisen merkitystä

arvoisa puhemies

toisaalta syrjäytyminen aiheuttaa psyykkistä ja fyysistä pahoinvointia työttömälle hänen perheelleen ja koko lähipiirilleen mikä näkyy sosiaalisten ja terveydellisten ongelmien ja sosiaali ja terveystoimen kustannusten lisääntymisenä

arvoisa puhemies

vahasalo joka poistuikin jo täältä salista nosti esille tärkeän asian eli tämän opiskelijaterveydenhuoltoon liittyvän problematiikan ja tämän eriarvoisuuden mitä eri oppilaitoksissa opiskelevien oppilaiden kesken on

nimenomaan ammattikorkeakouluopiskelijat joutuvat hakemaan ne terveydenhuoltopalvelut sieltä omalta kotipaikkakunnaltaan kun taas yliopisto opiskelijat saavat ythsn kautta laadukasta palvelua ympäri suomen

ja olisikin halunnut ministeri risikolta ihan kysyä sitä missä vaiheessa tämä sote kokeilulain valmistelu on ja koska se tulee tänne eduskuntaan ja mitkä ovat ne kriteerit että pääsee tämän kokeilulain piiriin

ministeri risikko on kyllä salissa mutta ei ole tuolla paikallaan että varmaan tämän vastauksen kuulemme sitten joskus toisella kertaa